nyt kannattaisi kiinnittää tähän asiaan aivan erikoisesti huomiota koska valtion rahoista on kysymys

siinähän tämä teidän vertailunne onnahti pahemman kerran sen takia että nämä mankala periaatteella toimivat yhtiöt myyvät nord poolin kautta markkinahintaan sitä sähköä siis toisin sanoen hankkivat sitä kautta ekstravoiton josta eivät maksa yhtään mitään

minusta se peruste mikä saksalaisten toiminnan tuloksena oli on peruste jota jollakin tavalla voi pitää oikeutettuna

selonteoista ja niitten perusteella annetuista mietinnöistä jäävät yleensä käyttöomaisuudeksi eduskuntaan määrärahoja koskevat asiat

laxell oli tietysti teoriassa oikeassa ja tuosta äskeisestä puheenvuorosta saa semmoisen käsityksen kuin tämä esitys olisi tänne tullut pyytämättä ja yllättäen

tiilikainen hyvin tietää yksistään nuoren metsän hoidossa tällä hetkellä valtavat hoitorästit

tässä en nyt viitsinyt ruveta suuria tunnustuksia tekemään mutta minähän olin aikaisemmin liikennevaliokunnan puheenjohtaja

tässähän kuitenkin se heikko kohta tässä hommassa on se että pitää olla vinkki siitä että tässä on kysymys veroparatiisista hyötymisestä elikkä pitää olla tieto että joku henkilö taikka yhteisö on kiertämässä verotusta

se tarkoittaa sitä että noudatetaan normaalia rakennuskäytäntöä tämmöisessä poikkeavassa tilanteessa että saa samoilla piirustuksilla rakentaa samanlaisen

arvoisa edustajatoveri laxell tästä kovasti keskusteltiin hallitusneuvotteluissa kaksi vuotta sitten ja siihen valmistauduttiin jo sitä ennen varsin perusteellisesti

toisin sanoen siihen varantoon mikä tarvittaisiin näihin huoltovarmuusvarastoihin energiapuuta siis kahden kolmen vuoden kierrolla toimimaan meillä olisi sellaista potentiaalia jota metsäteollisuus ei tarvitse ensinnäkään laadullisesti eikä määrällisesti tässä tilanteessa

tähän voi vain sanoa että taidatkos sen sen selkeämmin perustella kun ehdotus on tämän sisältöinen ja johtopäätös on sellainen joka tehtiin jo tämän istuvan hallituksen hallitusneuvotteluissa vajaat kolme vuotta sitten

mutta sen sijaan jos meille tuodaan joka tapauksessa sisämarkkinoilla ruokaa ulkopuolelta silloin vastaavasti tietysti meille tulee velvollisuus tuottaa jotakin ja viedä se ulkomaille

juuri vastaus minun mielestäni oikea vastaus on että tämä tilanne ja tämä neuvottomuus merkitsee varovaisuusperiaatteen noudattamista hyvin itsekkäistä kansallisista näkökohdista

sitä vaihtoehtoa ei ole tässä pohdiskeltu ollenkaan ei nimenomaan sitä että se saavutettu oikeus on se sama siinä paikalla kun se nykyinen on päästetty ränsistymään vaikka asiakirjojen mukaan metsähallitus on vaatinut ja museovirasto vaatinut että se pitää korjata ja huoltaa niin kuin normaalisti tämmöisille rakennusomaisuuksille tehdään mutta tässä tapauksessa näin ei ole tehty

sitten nyt vielä muutama viikko sitten soittelin ja vähän kyselin millainen tämä valmiustila ja kiinnostus on ja tässähän olennaista ed

se tarkoittaa suomeksi sitä että tietojen massaluovutus ei ole mahdollista tämän mukaan elikkä tämä on hyvin hyvin lievä aste oikeaan suuntaan

arvoisa puhemies

tämä homma hoituu niin yksinkertaisesti että ministeri vehviläinen toteaa lyhyesti ja ytimekkäästi valiokunnan puheenjohtajalle korhoselle että tämä homma otetaan käsittelyyn ja se hoituu tänne saliin saman tien

mutta sehän on silloin luomua tai se on jotakin erikoistuotantoa niin että sitä kannattaa täällä tuottaa että sen voi vielä ulkomaille viedä ja siitä voi saada kunnollisen hinnan

minä toivon hartaasti että nyt oltaisiin siinä valmiustilassa että tämä huoltovarmuusasia voitaisiin näiltä osin hoitaa ja ryhtyä käytännön toimenpiteisiin

arvoisa puhemies

juuri näillä perusteilla käytiin läpi eurooppalaiset esimerkit tanskat ja saksat jnp

minun täytyy sanoa tähän jatkoksi kun hän puhui kvartaalitaloudesta että hänen oma kotikaupunkinsa on kvartaalitalouden epäonnistumisen huippuesimerkki oikea laboratorio

innostus on kuulemma kova siirtyä uuteen paikkaan tekemään entisiä töitä ja siinä katsannossa tämä asia on ihan hyvässä mallissa

arvoisa puhemies

akaan penttilälle terveisiä että kyllä kaikki erkit ymmärtävät kun oikein kuvaa hyvin ja perusteellisesti asioita

minä oikein kirjoitin puheenvuoron tähän keskusteluun mutta en pidä sitä vaan käytän mahdollisuuden moneen vastauspuheenvuoroon

saksasta tuotettiin tänne huippuasiantuntija hallitusneuvotteluihin kertomaan millä tavalla asia on käytännössä järjestetty saksassa ja myöskin oli hallitusneuvotteluissa pöydällä saksan laki joka on juuri tämän idean mukainen

onneksi työ ja elinkeinoministeriössä temmissä tämä asia on nyt saanut kiinnostusta aikaan ja jo ennakkoon toimitettiin tämä lakialoiteteksti ministeriöön

elikkä siis toisin sanoen sillä tuotannolla on merkitystä mutta siihen ei bulkkigemo ole ratkaisu

sitten arvoisa puhemies ed

näin tämä yhtälö arvoisat edustajatoverit menee

soinille kun hän pohdiskeli sitä mikä mahdollisuus on korjata syntymässä olevia ilmeisiä virheitä seuraavan hallituksen muodostamisen yhteydessä

ensinnäkin kun arvoisa ministeri sanoi suorastaan huusi vihreille että pitää esittää jotain tähän uusiutuvien puoleen niin minä vastaan teille erittäin lyhyesti erittäin lyhyesti

nimenomaan ne luonnon edellytykset jotka loivat tämän werkhaus varkaus kompleksin siihen vesistöjen kannakselle ne ovat edelleen olemassa

ensinnäkin arvoisat ministerit ovat vaatineet johdannaismarkkinoita kuriin

hyvä on sillä tavalla että pitää tietää mistä kysyy että mitään suurempia määriä tietoa ei tule ilman tällaista kohdennettua tietohakua

tässähän on tarkoituksenmukaisuuskäyttäytymisestä viimeiseen saakka kysymys

sitten täällä on oikein hienosti esitetty sitä mihin pitäisi erikoisesti kiinnittää huomiota

matkalla eurojohtajien palaveriin eikä minkäänlaista kantaa veroparatiiseihin kaiken pahan alkuun ja juureen ei minkäänlaista kantaa emu kriteerien merkitykseen vakaussopimuksen korjausoperaatiossa

elikkä nimiä on kerätty alle ainut on se vaan että se hallituksen esitys puuttuu joka on luvattu antaa siis viimeistään näillä valtiopäivillä

miten olisi jos aloitettaisiin suomesta

on annettu ränsistyä on haluttu hoitaa huonosti jotta tuntuisi pahan näköiseltä jotta voisi vaatia uuden pytingin rakentamista sille samalle paikalle

se täytyy pikaisesti saada kunniamerkkiluetteloon

kaksi kuukautta sitten finanssivalvonnan johtaja ilmoitti että vähänkään monimutkaisemmat johdannaiset eivät ole minkäänlaisessa seurannassa ei valvonnassa eikä yhtään missään

otan tästä vain muutaman esimerkin

arvoisa puhemies

ukkola nousee pönttöön niin aina palaa hänen liberaalisen kansanpuolueen edustajakautensa ja silloin kaikki puheenvuorot suurin piirtein olivat että mitään ei saa kieltää

rajamäki olisi kertonut että nyt me tutkimme nämä mahdollisuudet ja nostamme varkauden uuteen nousuun

mutta jos ja kun käy näillä saarilla esimerkiksi jerseyllä niin siellä kyllä näkee sen minkälaista joukkoa siellä yleensä asuu mutta sen lisäksi siellä on näitä postilaatikkofirmoja jotka hoitavat myös itsenäisesti omaa rahatalouttaan plus nämä pankit joita on paljon

dioksiinit se tarkoittanee dibentsodioksiinia ja dibentsofuraaneita ja sitten täällä on poimin toisen kadmium

aivan lyhyesti

siinä ministeri oli aivan oikeassa että tässä oltaisiin nyt tekemässä aivan omalaatuista uutta linjausta elikkä yksityisen yrittäjän intressin perusteella laajentamassa tätä kompleksia merkittävällä tavalla ei nyt ihan niin paljon kuin yrittäjä on vaatinut mutta sinnepäin

elikkä hän toisin sanoen ilman muuta pitää huolen siitä että kaikki nyt syntymässä olevat virheet jotka hän pöntöstä juuri äsken kertoi ja vähän moitiskeli siinä vihreitäkin joita hän on sympatiseerannut aina siellä varhaisessa elämänsä tilanteessa lihan pitää huolen siitä että kaikki nyt syntymässä olevat virheet tulevat korjatuiksi ja hän toimii juuri niin ehdottomasti kuin hän äsken pöntöstä kertoi

filatov on aivan oikeassa että leikkauslistat kuuluvat kunnalliseen demokratiaan valitettavasti

kiviranta totesi semmoinen vähän laajempikin merkitys

niin varmaan monella alueella kun näitä alueita nyt aika monta on onkin mutta lapin kokeilun osaltahan tuloksia on olemassa ja ne tulokset olivat positiivisia mutta valitettavasti eivät kovin positiivisia ja vaikuttavia

join edustaja pullinen ostos kuin arvoisa puhemies

voiko kaksi henkilöä reaktioissaan olla oikeassa kun ovat juuri päinvastaista mieltä perusteluissa

tässä on oikein hyvä esimerkki siitä millä tavalla kollautuvat nämä meidän ajankohtaiset keskustelunaiheemme täällä eduskunnassa

oulu on oikein erinomainen testialue suomen taloudellisesti parhaassa asemassa oleva kaupunki jossa on muuttumassa palvelurakenne ja jossa on muuttumassa elinkeinorakenne palvelurakenne kunnan omista tahdoista riippuen

koska ei minkään muun takia vaan ravinteiden kierrättämisen takia se on välttämättömyys tulevaisuudessa

tämä meidän metsänhoidon rakenne vaan suosii sitä että myrskytuhot tulevat olemaan yhä merkittävämpiä

sitten toinen asia

mutta mikä onkaan se todella suuri muutos siihen

tässä tapauksessa nyt on juuri sellainen tapaus että kyllä voi olla täysin oikein perusteltu mutta johtopäätös on pikkuisen tai ei pikkuisen vaan hyvin merkittävästi kyllä ja ei

lähiviikkoina puhutaan paljon uusiutuvasta energiasta ja jos se poltto jota me tarvitsemme siinä tehdään väärällä teknologialla väärissä lämpötiloissa niin me tahtomattamme syntetisoimme dibentsodioksiinia dibentsofuraaneita

mikä koskee sitten tätä oecd asiaa ja veroparatiiseja niin ed

vielä jos kesät lämpiävät sillä tavalla kuin nyt näyttää olevan trendi niin sitten tällaisten poikkeuksellisten sääilmiöiden joita viime kesänä oli useampi kappale frekvenssi vaan todennäköisesti lisääntyy

se on se että euroopan keskuspankki tällä viime viikonvaihteen operaatiolla menetti riippumattomuuttaan erittäin merkittävällä tavalla

ei vastauksia tullut

kun yleinen toimeliaisuus näyttää hiipuvan niin nythän sen vaikutuksen pitäisi tulla esiin jos sitä ylipäätään myönteisessä mielessä on

tämä on niin suuri periaatteellinen asia että jos se johtaa eduskuntaryhmästä erottamiseen niin se saa johtaa siihen se saa johtaa puolueesta erottamiseen jos se on tarpeellista mutta nyt liikutaan perimmäisten kysymysten äärellä

filatov aivan oikein muisti että kyselytunnilla ministeri katainen oikein kehaisi että on kymmenkunta näitä sopimuksia oikeen röteesti kerta kaikkiaan mutta jättipä kertomatta sen mistä siinä on kysymys

tämähän on mielenkiintoinen asia sen takia että jos me onnistuisimme nyt tässä hankkeessa niin sehän tarkoittaisi sitä että se olisi valmiiksi kielletty ja se ei sitten kenellekään tulisi enää mieleenkään

minä olen ed

jos me väärän materiaalin poltamme niin siihen tuhkaan tulee kadmiumia ja se kadmium rajoittaa sitten metsän lannoitusta

siis ensinnäkin pitää muistaa että ei ole kysymys vain metsästysaseista ja metsästykseen ryhtymisestä vaan yleensä aseen kanssa liikkumisesta

silloin tietysti valtiovarainministeriön suunnassakin pitäisi miettiä samoin kuin yksityisellä vakuutussektorilla millä tavalla tätä turvaa etsitään

tässä testataan sitä

ensinnäkin se mikä koskee ydinjätteitten loppusijoitusta niin kuin se termi kuuluu tämä asiahan keskusteltiin euroopan yhteisön sisämarkkina asiana ensimmäisen kerran jo silloin kun oltiin pyrkimässä euhun tai eyhyn jäseneksi

tämä on röyhkeää tämä on hävytöntä tämä on historiallisen kansallispuistoperinteen raiskaamista ei tällaista voi hyväksyä

näin siis meidän pitää ottaa kokonaisuudet huomioon eikä niin että selonteko kerrallaan aina jutellaan mikä sattuu mukavaa olemaan ja sitten se kokonaisuus unohtuu

arvoisa puhemies

silloin oli jos minä muistan nyt oikein salo tämän virkahenkilön nimi sanotaan että oli työnimi salo se saattoi olla ihan oikeakin nimi ja hän ystävällishenkisesti piti huolen siitä että soittaja sai sellaisen rökityksen että toivottiin ettei ikinä soittaisi enää

se tarkoittaa silloin kyllä ihan kokonaisvaltaista ratkaisua

on tietoisuus siitä että jos törppöilen niin siitä on seuraamus olemassa

kansan uutisista tuli juuri viesti että se julkaisee ainakin sen

viitaselle ihan kommenttina vaan että tämmöinen pieni loiskiehunta näyttää täällä hallituksen puolella olevan ja sieltä kuplien joukosta me joudumme tekemään hyvin selvän valinnan

siihen tarvitun potentiaalisen vallan sieppasi itselleen lipposen hallitus

ei tämmöisillä yksittäisillä verotukiratkaisuilla tietystikään asiaa voida hoitaa vaan siinä pitää ajatella pitemmällä aikavälillä ja sitä mikä on metsänomistajan oma osuus ja mikä on yhteiskunnan taustaturva tässä tilanteessa

elikkä asia on erittäin vakava ja pitää käyttää kaikki mahdolliset tiedottamisen kanavat ja sähköpostilla tämä viesti menee myöskin ministeri kataiselle

pääministeri lipposen mielestä kysymys oli menosta vaikuttamaan ei maksamaan yhteisön muiden jäsenmaiden laskuja

hannes mannisen lausunnot ja delegoimme ed

kähkönen joka on erään kerhon aktiivinen jäsen ja toimija ei ehkä oikein mielestäni ymmärrä sitä että tämähän on kaikkein lievin muoto suojella erään lähtijöitä

rantakankaan kertomaan jarmo korhoselle ja muille sitten miltä tuntuu siellä keskustan kaadereissa tämän asian hoito

kun olin sitkeä sissi jo heti alkujaan niin soitin ja kysyin

mutta sympaattinen ele jolla toivottavasti on asianomainen vaste ministeriössä niin kuin jo ed

on että ei kyllähän ydinjätteet pitää saada tuoda sisämarkkinajärjestelmässä suomeen ilman muuta

euron hahmotelleet valuutta ja finanssipoliitikot eivät näytä pystyneen hahmottamaan edes sitä mitä niin sanotuista emu kriteereistä sekä lähtökohtaisesti että myöhemmin lipeämiset saattaisivat todellisuudessa merkitä

eikö niin

aina tuli sama ryöppyytys vastaan ja sillä tavalla mentiin joululle ja nyt se joulu on mennyt taas muutaman kymmenen vuotta tässä ohitsensa ja nyt on jo mietintökin pikkuhiljaa valmistunut

elikkä heillä on tietoisuus tuolla takaraivossa jossakin lokerossa missä kohti se nyt oli se oikea paikka otsalohkossa semmoinen viesti olemassa että pitääpä katsoa ennen kuin sitä jägermeister pullosta kipataan että ei sorruta sellaiseen puuhaan mikä jos joku vahinko tapahtuu johtaa hyvin merkittäviin rikosoikeudellisiin seuraamuksiin

no sitten keksittiin siihen että saksalaisella firmalla ei riitä että saksalaisilla firmoilla ja tämmöistä sanotaanko subjektiivista oikeutta ole arvoisa ministeri

mitä tulee tämän lain vaikuttavuuteen niin minä haluan uskoa että se mitä ministeri vapaavuori on tässä todennut se myöskin käytännössä pitää paikkansa

se mitä minä ihmettelen erinomaisen paljon mikä on eräänlainen psyykkinen trauma suorastaan on se että täällä ei yksikään edustaja vielä täällä nytkään puhuneista joita olen kuullut puhu siitä että tässä on kysymys kansallisomaisuudesta siis tähän plänttyyn maapallon pintaan liittyvästä kansallisomaisuudesta joka on nyt tällä hetkellä suomen valtion hallittavissa ja hallinnoitavissa

ministerihän on tullut tunnetuksi tästä jatkuvasta kartoitustyöstä niin että varmasti tässäkin tapauksessa näin on asianlaita ja sitä voidaan odottaa